velka on veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa ja valtionvelan korkojen vuosikustannuksetkin ovat jo valtavia

vanhusten laitoshoidosta mikä muuten tuntuu nyt jo ikävästi monella paikkakunnalla lapsilisistä joiden indeksikorotukset vietiin jo aikaisemmin ja nyt tehdään leikkaukset rahasummiin

esityksen mukaan yksityisten elinkeinon ja ammatinharjoittajien taloudellisen kokonaistilanteen korjaaminen olisi nykyisestä poiketen mahdollista velkajärjestelyssä

politiikan näyttämöllä kansainvälisellä ympäristötietoisuudella on ongelmiin nähden suhteellisen lyhyt mutta periaatteellisella tasolla vaikuttava historia

velkajärjestelyssä velallinen maksaa velkojaan hänen maksukykynsä mukaan vahvistetun maksuohjelman mukaisesti ja vapautuu ohjelman päätyttyä maksamasta loppuja velkojaan

rakennepaketissa tehdyt säästöt vanhusten laitoshoivapaikoista kurjistavat ikääntyneiden asemaa entisestään

hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi velan vanhentumisesta annettuun lakiin lisättäisiin säännös velan erääntymisestä laskettavasta lopullisesta vanhentumisesta niin sanottu vanhentumislaki

väestönkasvu luonnonvarojen kohtuuton ja epäreilu käyttö ympäristön saastuminen ja ilmaston lämpeneminen epätasa arvoisesti jakautuneet mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään sekä massiivinen köyhyys ovat maailmanlaajuisia ongelmia jotka koskettavat nykyisin jollain tavalla kaikkia asuinpaikasta riippumatta

ulosottokaareen tehtäisiin säännöksen edellyttämät muutokset

valtioiden ja yritysten välinen kilpailu lyhyen aikavälin menestyksen tavoittelu sekä tuloeroja kasvattamaan pyrkivä politiikka ovat riittäneet syrjäyttämään vastuun kantamisen heikoimpien osasta ja siitä mitä me jätämme tuleville sukupolvillemme

ihmisten asuin ja elinympäristöön liittyviä ongelmia ja kestävää kehitystä tutkivan ykn ohjelman unepin muuttaminen aktiivisesti toimivaksi erityisjärjestöksi jätettiin asiakirjasta pois

meillä on eduskunnassa juuri käsittelyssä lakiesitys yksityishenkilön velkajärjestelystä jossa yksityisen henkilön velkajärjestelyyn pääsyä helpotetaan

olisikohan tässäkin lakipykälässä viilattavaa sillä velkaongelman ytimeen äkilliseen työttömyyteen ja siihen että viisikymppinen ei työllistykään tämän päivän suomessa helposti uudelleen joutuu yhä useampi

kansainvälisten toimijoiden lyhytnä köinen kilpailu ja sen tuottamat eturistiriidat ovat luoneet kansainvälisen perinteen jossa kestävää kehitystä koskevat neuvottelut ovat jääneet pysähtyneisyyden tilaan

yhteiskunta on menettänyt paljon näiden yrittäjien eristämisellä yhteiskunnasta

maanosien ja maiden rajat ylittävä varallisuuden ja poliittisen vaikutusvallan keskittyminen sosiaalinen eriarvoisuus sekä ympäristö ja ilmasto ongelmat ovat kuitenkin kärjistyneet viime vuosikymmeninä niin huimaa vauhtia että nykyistä konkreettisempiin aloitteisiin ja toimenpiteisiin olisi kyettävä heti

meidän tuleekin suomessa pohtia sitä kuinka suomi ja suomalaiset voisivat profiloitua kansainvälisten ympäristöä ja kestävää kehitystä käsittelevien kokousten linjausten konkretisoimisessa ja soveltamisessa nykyistä painokkaammin

tässä esityksessä joka on lakivaliokunnassa käsitelty ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annettua lakia

tämä on kannatettava asia

siirtymäsäännöksillä ei säädetä siirtyvän henkilöstön palkoista

palkat on kuitenkin tarkoitus turvata uusilla työsopimuksilla jotka tehdään ennen ehdotettujen lakien voimaantuloa ja palkoiksi sovitaan nykyinen euromääräinen palkka elikkä olemme kantaneet huolta henkilöstöstä ja toivomme että heidän etunsa säilyvät

henkilöstön kannalta näemme kuitenkin että on hyvin tärkeää että työsopimukset joilla sovitaan muun muassa palkasta tehdään hyvissä ajoin ennen

keskustelu on

arvoisa herra puhemies

kiitos ministerille hyvästä selvityksestä

olisin tiedustellut teiltä sitä miten koette rikosseuraamuslaitoksen tuomioistuinten ja ulosottolaitoksen taloudellinen tilanteen kaikesta huolimatta vaikka säästöistä vähän tingittiinkin ja rahaa sinne enemmän kohdistettiin

olisin kysynyt toukokuussa voimaan astuneesta laista laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä nyt kun siihen on tilaisuus ja mahdollisuus

tänä päivänä uutisoitiin että huolimatta siitä että tämä tärkeä laki on astunut voimaan toimijat eivät ole kuitenkaan sitä käyttäneet eivät ehkä ole tienneet laista tarpeeksi tai sitä ei jotenkin muuten ole vielä osattu jalkaistaa

eli kysyisin teiltä

pidän hyvänä asiana että perusväylänpitoon osoitetaan nytten niitä tarvittavia puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi kuluvaan vuoteen verrattuna

suomalaiset sivustot ja tietoverkot on suojattava kyberhyökkäyksiä vastaan ja kyberhyökkäys ja kybersotahan ovat juuri sitä mitä tulevaisuudessa me saamme pelätä ja sen torjumiseen pitää kohdentaa ja kohdennetaankin resursseja

arvoisa puhemies

ihan pikaisen puheenvuoron pidän vielä tästä kun edustaja niikko mainitsi espoon ely keskuksen ja espoossa kaavoituksessa olleet ongelmat ja kaatuneet kaavat

yksi esimerkki on tämä histan kaava jota on tehty vuosikausia ja joka nyt vihdoin sitten ely keskuksen toimesta ja korkeimman hallinto oikeuden toimesta meni nurin ja asia on sitten ihan alkutekijöissä

on kuitenkin hyvin tärkeää muistaa että näitä kaavoituksia ja kaavoja asuinalueita tulisi suunnitella sillä tavalla että sinne olisi myös mietitty joukkoliikennettä ja sitä että ihmiset pääsevät sieltä kulkemaan eikä aina olla vain yksityisautoilun varassa

meidän täytyy ensin miettiä millä tavalla päästään liikkumaan ja kulkemaan jotta asuminen on sitten mahdollista ja sieltä pääsee liikkumaan myös julkisilla kulkuvälineillä

arvoisa herra puhemies

yrittäjyys on suomen toivo ja suomalainen yrittäjä on hatunnoston arvoinen henkilö

juuri tuossa äsken radiosta kuulin kuinka porvoolainen yrittäjä kertoi siitä tilanteesta että kaavoituspolitiikka kaupunkisuunnittelu aiheuttavat sen että asiakkaat äänestävät jaloillaan ja lähtevät hajaantumaan sinne sun tänne koska kaavoitus ei salli sitä että myös pienyrittäjä voisi perustaa yritystään ja menestyä siellä kaupunkikeskuksessa

siellä on muun muassa lastensairaalalle esitys

kyllä pidän häpeällisenä kolmen lapsen äitinä ja monta kertaa myös lastensairaalassa vierailleena kun joudun sanomaan ja kertomaan muun muassa ystäville ulkomailla että suomessa kerätään julkisilla keräyksillä kansalaisilta rahaa lastensairaalan rakentamiseen

arvoisa herra puhemies

kyllähän myös pienyrittäjällä tulisi olla mahdollista yrittää siellä keskustassa ja saada sieltä asiakkaita

minusta on mielenkiintoista huomata huomenna kuinka paljon palaa valoja esimerkiksi tämän lastensairaala aloitteen puolesta ihan vaikka näennäisesti koska se ajatus on äärettömän tärkeä ja arvokas

se ottaa lapsiperheiltä se vie vanhuksilta se rokottaa niiltä heikoimmilta joille meidän päinvastoin pitäisi antaa

hallitus jätti aivan aluksi indeksikorotukset tekemättä lapsilisiin ja sen jälkeen hallitus päätti leikata lapsilisiä

vai ovatko kaikki aloitteet ja kaikki asiat mitä täällä eduskunnassa tehdään vain semmoisia näennäisiä tekoja joilla ei ole mitään merkitystä

kyllä ne tuntuvat sillä yhä useampi suomalainen lapsiperhe elää pienituloisena ja jopa köyhyydessä

varmasti näin on myös tapahtunut mutta juuri eduskuntaan saamamme hallituksen esitys siitä että vanhuslakia ollaan kiristämässä siltä osin että laitoshoitoa leikataan on mielestäni kohtuuton päätös

olemme toki puhuneet täällä eduskunnassa että hoivapaikkoja lisätään lähinnä palvelutaloihin jotta ihminen ei kuitenkaan olisi siellä kodissaan vaan vaihtoehtoista hoitoa olisi tarjolla mutta en usko että se tämän hallituksen esityksen mukana tulee näin olemaan

tämä hallituksen esitys siitä että laitoshoitoa vähennetään johtaa vääjäämättä siihen että omais hoidon odotetaan lisääntyvän ja omaishoitajien jaksamiseen tulisikin kiinnittää erityistä huo miota

hallitus on myös päättänyt leikata kotihoidon tukea siten että se pakolla jaetaan molempien vanhempien kesken

mielestäni pakolla ei voida esittää täältä käsin niitä toiveita millä tavalla lastenhoito perheessä järjestetään

olen saanut paljon yhteydenottoja lapsiperheiden äideiltä ja heillä on pelko siitä milloin tämä mahdollinen suunniteltu muutos astuu voimaan ja pelko erityisesti siitä että heillä ei ole työtä

kysyn sitäkin teiltä arvon ministeri

nimittäin olen ymmärtänyt että ministeri huovinen sen haluaisi mutta taasen olen kuullut huhuja että kokoomuksen riveistä ei haluttaisi hoitajamitoitusta kirjattavan lakiin

tulen itse tekemään tähän budjettiin muutamia talousarvioaloitteita ja myös yhden vähen nysesityksen

arvoisa puhemies

seitsemäs vuosi on kriisivuosi

mikään hallitus ei ole ollut hyvä jos mietitään vain epämukavia toimia joita jokainen hallitus omalla kaudellaan joutuu tekemään mutta jokainen pyrkii myös hyvään ja onnistuu myös tekemään hyviä toimia yhteiskuntamme eteen

panostuksia lisätään esimerkiksi sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen lastensuojeluun ja lapsiperheiden tukemiseen omais ja perhehoitajien sijaisjärjestelmän kehittämiseen vanhusten kotihoitoon ja veteraanien tukemiseen sekä perhehoidon kehittämiseen

tarkistetaan ensikertaisuussäännöksiä väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisten vankeustuomioiden tehostamismahdollisuuksia